sitten aluehallintovirastoon liittyen

silloin kun tämä aluehallintouudistus tehtiin niin työsuojelupiirithän lakkautettiin ja työsuojelutarkastajat vietiin aluehallintovirastoon ja nämä työsuojelutarkastajien alueet kasvoivat merkittävästi

valtion tuottavuusohjelma on vienyt sieltä työpaikkoja tarkastajia vähentänyt ja kun alueet ovat suurempia niin tämä tarkastuspuoli on heikentynyt ja varsinkin rakennuspuolella ja yksityisissä yrityksissä

mielestäni sinne olisi syytä nyt panostaa uusia tarkastajia että pystytään tähän harmaaseen talouteen vastaamaan myös tällä aluehallintoalueella

kun se lasku tulee niin se on maksettava ja hinnat nousevat koko ajan suurissa erva alueissa

harmaa talous on juurtumassa suomen maaperään ja hallitus ei ole tehnyt kaikkea voitavaansa tilanteen parantamiseksi rikollisuutta torjuttaessa

harmaa talous on meille kaikille vahingoksi ennen kaikkea se on sitä niille rehellisille yrittäjille jotka pyrkivät toimimaan rehellisellä pohjalla maksamaan työehtosopimusten mukaista palkkaa ja maksamaan myös omat osuutensa sosiaaliturvamaksuista

pimeä ulkomainen työvoima vaarantaa työmarkkinoiden toimintakykyä ja myös ihmisten henkilökohtainen koskemattomuus ja turvallisuus ovat uhattuina

köyhyys on suomessa arkipäiväistymässä eikä hallitus ole tehnyt pienituloisten asemaan vaikuttavia sosiaaliturvaparannuksia

oma henkilökohtainen näkemykseni taitettuun indeksiin on se että eläkkeensaajien tilanne on todella hankala ja kun toreilla käydään keskustelua niin jonkinlaista suuntaa tälle pitäisi nyt antaa

se ei todellakaan paljoa ole mutta tässä täytyy ottaa se huomioon että se ei sille eläkkeensaajalle ole kovin iso raha mutta se olisi kumminkin merkittävä kädenojennus ja ennen kaikkea arvostus ja arvovaltakysymyskin siihen suuntaan että heitäkin arvostetaan tässä yhteiskunnassa

niin kuin näyttää lohella on ystäviä ympäri suomea

tämä rajajokisopimus vaikuttaa tämmöiseltä junttasopimukselta jolla tornionjoen lohen tulevaisuus asetetaan jälleen uhatuksi

tiukkojen aikarajojen seurauksena jo vuosikymmeniä kateissa ollut tornionjoen luonnonvarainen lohikanta elpyi ja poikastiheydet kymmenkertaistuivat

lohen uusi tuleminen toi vapaa ajankalastajat jokivarteen jolloin kalastusmatkailu virkistyi ja tuotti uusia matkailupalveluja turisteille

nyt asiantuntijoiden lausunnot ovat rajajokisopimusta laadittaessa kaikuneet kuuroille korville ja kansalaiskeskustelu on puuttunut tyystin

arvoisa puhemies

merikalastuksen aikaistaminen kiinteillä pyydyksillä on suuri virhe joka aikaisempien kokemusten valossa muodostaa suuren uhan tornionjoen lohelle

rauhoitusajan jälkeen alkava rajoittamaton rysäpyynti jokisuussa on johtanut ja tulee johtamaan ylipyyntiin joka on sekä taloudellisesti että ekologisesti järjetöntä

lisäksi ongelmaksi muodostuu suomalaisten merikalastajien tasavertainen kohtelu ja sitä myötä lohenkalastuksen aikaistaminen kahdella viikolla koko rannikolla jota tultaneen vaatimaan rajajokisopimuksen ehtoihin vedoten

rajajokisopimus sallii vanhoilla apajapaikoilla lohenpyynnin ajoverkolla joka on erittäin tehokas pyydys jopa merialueiden isorysääkin tehokkaampi

eu kielsi merialueilta saadun kalan myynnin vapaa ajankalastajilta ja on eun yhteisen kalastuspolitiikan mukaista että samoja kaloja ei myydä vapaa ajankalastajien toimesta muuallakaan

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

yliopistoista on tullut nyt tämmöisiä finanssiyhtiöitä sijoitusyhtiöitä elikkä tahtoo olla että tämä päätehtävä on jäänyt sivutoimeksi

tornionjoen lohi ja taimen ovat edelleen uhanalaisia

tämän toteaa myös riista ja kalatalouden tutkimuslaitos lausunnossaan uudesta rajajokisopimuksesta siten että lohen nykyistä kantaa voidaan pitää vähimmäisrajana ja kalastussäännöillä tulisi turvata lohikannan säilyminen kaikissa olosuhteissa nykyisessä runsaudessaan

opettajankoulutus lakkautettiin kajaanissa mutta olette olleet kuitenkin sitten lisäämässä jyväskylän opettajankoulutusta ja vaikuttaneet tällä tavalla

suomen alkuperäisenä tavoitteena oli kalastussääntöä koskevissa neuvotteluissa aikaansaada sellainen tilanne joka parantaisi luonnonlohen pääsyä kutujoelle

palvelualoihin on nyt ladattu kasvuodotuksia

uusia työpaikkoja kaivataan maahamme kipeästi

jotta maamme kalastusmatkailu virkistyy ja synnyttää uusia työpaikkoja on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kestävällä tavalla maamme luonnonvaroista

eduskunnan tehtävänä on osoittaa nyt kaukonäköisyyttä ja myötätuntoa luonnonvaraista tornionjoen lohta sekä siitä riippuvaisia kalastus ja matkailuelinkeinoja kohtaan

arvoisa puhemies

mutta ministeriö ei ole kiireiltään kerinnyt kuitenkaan kehittämisrahaa koskevaa osoittamiskirjettä osoittaa ja nyt kysyn ministeriltä mitenkä tämä asia on sitten turvattu kumminkin tästä on sivistysvaliokuntakin lausunut ja miten tämä kehittämisraha ja koordinaatioraha tulevaisuudessa tullaan antamaan

arvoisa puhemies

valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on arvioitu mahdollisuutta ja tarvetta taloutta elvyttäviin toimiin ja viitattu myös kansainvälisen valuuttarahaston imfn tuoreeseen raporttiin jossa euroopan maita kehotetaan elvyttämään vaikka velkarahalla

tämä on just tätä että nyt kun saadaan pienellä korolla lainaa niin tehtäisiin tätä mitä meillä on syntynyt väyliin ja ennen kaikkea myös rakentamiseen homekoulut ynnä muut investointeja ja sitä kautta työtä ja hyvinvointia

petokorvaukset ja ennen kaikkea niitten riittämättömyys ja lähinnä petopolitiikka yleensä on ollut hyvin vahvasti nyt keskustelunaiheena pohjoisessa ja myös itä suomessa

se oli tärkeä edistysaskel joka on alusta alkaen euroalueeseen liittyneelle suomelle merkinnyt vakautta mahdollisuutta nauttia muiden vakaiden maiden tavoin euroopan alhaisimmista koroista

alhaisilla koroilla on ollut toisaalta negatiivinen vaikutus välimeren maiden talouteen sillä alhainen korko on houkutellut velanottoon ja vastuu oman talouden hoidosta on jäänyt toiselle sijalle

kreikan johto on johtanut muita euromaita harhaan taloudesta on annettu väärää tietoa velkamäärä on suurempi kuin mitä on julkisuuteen annettu tietoa

euroalueen rahoitusjärjestelmä tarvitsee säätämistä ja valvontaa sekä yhteisiä pelisääntöjä joita jokaisen jäsenvaltion pitää noudattaa niin kuin sdp on esittänyt myös suomen hallitukselle neuvotteluissa edettävän

tällöin olisi varmistettu että mahdollisessa kreikan velkasaneeraustilanteessa euromaiden ja suomen luotot olisi maksettu ensimmäisenä imfn luottojen tapaan

yhtä vaarallista on tuudittaa rahoitusmarkkinat käsitykseen että korkeilla riskeillä saatavat voitot ovat yksityisiä mutta tappiot voi jättää veronmaksajien vastuulle

arvoisa rouva puhemies

täällä on tänään väitetty yksipuolisesti että jos kreikkaa ei lainoiteta ja kreikka kaatuu velkataakkansa alle koituu se pienituloisten ja eläkeläisten tappioksi niin kreikassa kuin myös suomessa ja euroopassa yleensä

kysynkin ministeriltä onko ministeriössä mietitty mitä mahdollisesti tilalle koska se tarkoittaa noin tuhatta henkilötyövuotta mitä lähtee jos otetaan oppilaat siihen mukaan

se tulee näkymään kyllä kajaanin yleisessä ilmapiirissä

tämä olettamus on varsin todennäköinen ei tietenkään toivottava mutta kun ensivaikutelma näyttää olevan ettei nyt esitetty tukipaketti riitä rahoitusmarkkinoille pörssikurssit nousivat hieman mutta ovat jälleen laskusuunnassa

muutama vuosi sitten opetusministeriön kulttuurivientiyksikkö käynnisti kansainvälisesti tunnetun niin sanotun kajaani prosessin ja sen myötä lähdettiin kehittelemään eu ja venäjä yhteistyötä nimenomaan kulttuurin saralla

arvoisa puhemies

näin pankit pystyivät parantamaan tilannettaan realisoidessaan yritysten omaisuutta

arvoisa puhemies

ensinnäkin nyt täytyy kiitellä niitä jotka ovat olleet osallisia ennen kaikkea varmaan hsln hallitusta joka mahdollisti että kainuussa voi jatkaa kiskokalustotuotanto

elikkä transtech sai merkittävän tilauksen ja optiot ja vielä jos vrn puolelta on tulossa tilauksia niin on todennäköistä että tämä teollisuudenhaara säilyy meillä suomessa ja myös kainuussa

nyt tässä on viime aikoina puhuttu paljon siitä onko se oikein että yliopistot sijoittavat pääomiaan ja toimivat aivan kuin rahoitusyhtiöt ja eikö niitten pitäisi tuottaa suomalaista pääomaa ja sillä tavalla opettaa nyt

se tarvitsee käsittääkseni jonkin verran lainsäädäntöuudistusta että voidaan kerrostaloja rakentaa

onkohan se kerrosmäärä yli neljä kerrosta jolloin täytyy olla paloturvamääräykset ja siihen ei meidän lainsäädäntömme tällä hetkellä anna mahdollisuutta

myös alueiden saavutettavuuden puolesta täällä on puhuttu ja tietenkin on kannettu huolta helsingin lähialueen z ja y junista

mutta minä korostaisin kyllä myös sitä että kauko ja yöju nien osista huolehditaan myös koska on tärkeätä että päästään käymään harvaan asutuilta seuduilta myös täällä pääkaupunkiseudulla ja päinvastoin että täältä voidaan liikennöidä sinne

se on matkailulle erittäin suuri ja merkittävä panostus että on toimivat yhteydet

ennen kaikkea rautatieliikenteen puolesta kannattaa pitää huolta senkin takia että se on tulevaisuuden liikennemuoto vähäpäästöinen jnp

iisalmiylivieska väli on vaarassa myös nyt ostopalvelujen rahoituksen tiimoilta ja minä kantaisin huolta myös sen puolesta että sekin väli turvataan koska se on syöttöliikennettä pääväylälle

siinähän nyt kävi niin kun aluehallintouudistus tehtiin että työsuojeluorganisaatio hävitettiin ja tarkastajat siirrettiin aluehallintovirastoon

tämä heikentää edelleenkin myös rakennusteollisuuden puolella valvontaa ja tätä kautta päästään sitten toimimaan harmaalle alueelle entistä paremmin

tässä

tämä on yksi semmoinen asia joka kannattaa tutkia niin kuin ed

turve työllistää tällä hetkellä paljon etenkin turpeen nosto ennen kaikkea varsinkin meillä kainuussa turpeennostokoneitten tekijöitä ja nyt tämä veronkorotus on vaikuttanut myös sille puolelle että investoinnit eivät vedä ja työttömyyttä tulee lisää siltä puolelta

no kyllä

tämä on erittäin tärkeä asia meille kaikille

siihen tarvitaan lainsäädäntöä että pystytään rakentamaan korkeita kerrostaloja ja kun täällä on sprinklauksesta puhuttu ja muusta se on täysin mahdollista

ennen kaikkea nyt kun ajattelen omaa kotikaupunkiani kajaania kun metsäteollisuuden rakennemuutos vei sieltä paperitehtaan niin on arvioitu että nyt metsän tuotto on tuottaa erittäin paha sillä tavalla teko ei reippaampaa jos ei sitten lähdetä energiapaketilla tuhoamaan kunnon tukkipuuta

tällä tavalla puu pääsee suuremmaksi ja vahvemmaksi ja sitä on sitten mahdollista käyttää rakentamispuolella

vielä rakennemuutospaikkakuntien tilanteesta yleensäkin

meillä on kajaanista hyvä esimerkki siitä että kun heti ja välittömästi lähdettiin liikkeelle on pystytty rakennemuutokseen vastaamaan

tosin se on tarkoittanut myös sitä että aluetalouden volyymista on jonkun verran hävinnyt voimaa koska paperityöntekijöitten palkat olivat parempia kuin mitä nyt on syntynyt palvelualalle työpaikkoja

siitä seuraa että varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää ja se tuo myös sitten kustannuksia kunnille